eli niitä ajatuksia ja esityksiä joita siellä on nostettu esille ei kuitenkaan ole sitten otettu kovin vahvasti tuohon lakiesitykseen tai

nyt on tietysti tärkeää että jos tällaisia bussivuoroja tai junavuoroja leikataan aina pitää löytyä tilalle sitten joku joukkoliikennemuoto kuten ymmärrän että nyt näin on tapahtunut

ensinnäkin tämän lain taloudellisista vaikutuksista

valiokunta myös katsoi että kainuun kunnat voivat halutessaan perussopimuksen kautta siirtää maakuntahallinnolle muitakin kuin nykyiset tehtävät eli aivan oikein kunnille itselleen annetaan mahdollisuus tehdä järkeviä ratkaisuja palveluitten turvaamiseksi

yksi suurimmista kritiikeistä joka tästä nousee esille on se että tämä esitys keskittää aika tavalla

me tarvitsemme pohjoiseen ja itäiseen suomeen riittävän tietoteknisen infran riittävän liikenneinfran niin idän kuin lännen kautta

esitys ehdottaa siis vallan keskittämistä taiteen edistämiskeskus nimiselle virastolle ja kuusijäseniselle taideneuvostolle ja tämä lakiesitys esittää hyvin vahvaa vallansiirtoa pois alueelta

arvoisa puhemies

valiokunta kaiken kaikkiaan siis toteaa tuon mietintönsä kautta että kokeilu on ollut toimiva ja tuloksekas monella tavalla unohtamatta tietenkään sitä että kriittistäkin palautetta tämän kokeilun toimivuudesta on tullut eli kainuun maakunnan toiminta toiminnan taso ja toimivuus ei ole vielä tällä hetkellä täysin valmis

täytyy minunkin sanoa että minulle on ainakin pienoinen yllätys se että tämä lakiesitys kaiken kaikkiaan tuotiin eduskuntaan ainakin se että se tuotiin jo tässä vaiheessa

näiden lisäksi me tarvitsemme valtiovallan ja koulutusjärjestelmiemme ja koulutusorganisaatioittemme mittavaa panostusta siihen että tuon alueen osaaminen pystytään turvaamaan ja alueen osaamisesta huolehditaan

näissäkin taloudellisissa vaikutuksissa on lähinnä vain todettu sitä että arviointi on hankalaa

meillähän on se tilanne niin kuin tässä ovat jo muutkin puhujat todenneet että muut eun jäsenmaat eivät ole ilmeisestikään kovin innostuneita tämän lain toteuttamisesta ja siitä taas seuraa se että meidän on hiukan vaikea viedä tätä lakiesitystä eteenpäin ilman että tiedetään millä tavalla muut jäsenmaat tätä lainsäädäntöä kaiken kaikkiaan sitten toteuttavat

itse näen että vastuuta ja resursseja taiteen ja kulttuurin edistämisessä tulisi pikemminkin siirtää alue ja paikallistasolle jotta taiteen ja kulttuurin avulla pystyttäisiin nykyistä paremmin tukemaan alueitten kehitystä yhteisöjen koheesiota hyvinvointia ja taiteilijoitten työskentelyedellytyksiä sekä vahvistamaan elinkeinojen kehitystä luovilla aloilla ja muillakin aloilla taiteen ja kulttuurin avulla

minä rohkenen kuvitella että tässä ympäristöhallinnon lainvalmistelussa perinteisesti taloudellisiin vaikutuksiin ei ole haluttu kiinnittää juurikaan huomiota rajoittamisen ja suojelumää räysten ohessa ja tämä tämäntyyppinen periaate näkyy minusta myös tässä lainsäädännössä ja todella toivoisin että muun muassa eduskunnan käsittelyssä nyt sitten perätään myös näitä taloudellisia vaikutuksia

kainuun kuntien näkökulmasta on tietysti erittäin valitettavaa että kaikki hallituspuolueet eivät olleet valmiita vakinaistamaan kainuun hallintokokeilua ja mahdollistamaan samankaltaista toimintamallia koko maahan

on myös selvää että monella mittarilla mitaten yksi keskeinen luonnonvarojemme hyödyntäminen tapahtuu maa ja metsätaloutemme kautta

tämä laki esitetään pistettäväksi voimaan mahdollisimman pian mutta itse ainakin näen sillä tavalla että tällä ei ole mitään sellaista kiirettä että eduskunnan tulisi saattaa tämä voimaan mahdollisimman pian

vaikka tässä selonteossa nyt käsitellään tällaisia laajempia kokonaisuuksia niin totean kuitenkin tältä osin että koska näin on niin meidän on huolehdittava maataloustuottajien aseman ja toiminnan kannattavuuden parantamisesta ja meidän tulee edistää metsätilojemme sukupolvenvaihdoksia metsäenergian hyödyntämistä metsäteollisuuden innovaatiotoimintaa ja puurakentamista suomessa

tässä puolueitten erilaiset poliittiset näkemykset kuntapolitiikasta tulivat valitettavasti esteeksi kainuun kannalta parhaan mahdollisen ratkaisun löytämiseksi ja tietysti tässäkin yhteydessä rohkenen harmitella sitä että erityisesti kokoomuksen toiminta tässä oli harmittavaa

minusta tähän pitää perehtyä erityisen huolellisesti ja arvioida kuinka järkevä tämä on suomalaisen rautatieliikenteen kannalta

kansallisesti tähän lakiin ja lakiesitykseen sisältyy monia ongelmia liittyen muun muassa olemassa oleviin vähäisiin vrn yksityisraiteisiin suomen ja venäjän väliseen liikenteeseen palveluihin ja niistä perittäviin maksuihin palvelupaikkojen tilinpidolliseen eriyttämiseen rataverkon käytön hinnoitteluun ja niin edelleen ja niin edelleen

mieluumminkin meidän tulisi tavoitella maakunnallisia toimipisteitä tai maakunnallisia taidetoimikuntia jotka myös nimitettäisiin maakunnallisesti

tai jos sitten halutaan jotain muutosta niin tässä yhteydessä voitaisiin vahvistaa ely keskusten mahdollisuuksia hoitaa niille laissa annettuja kulttuurinedistämistehtäviä

kun ympäristönsuojelulainsäädännön ja lain ydintehtävä on ympäristön pilaantumisen ennaltaehkäiseminen on tällaisen niin sanotun luontoarvopykälän kirjaaminen ympäristönsuojelulakiin hyvinkin kyseenalaista

hyvin myönteistä lakiesityksen käsittelyn yhteydessä oli huomata että eri asiantuntijatahot hyvin laajasti näkivät järkevänä että kainuun kokeilu olisi pitänyt vakinaistaa ja mahdollistaa kokeilun laajentuminen myös muualle suomeen

sitten arvoisa puhemies aivan lopuksi vielä pari sanaa yhdestä yksittäisestä toimintasektorista eli marjoista ja sienistä

tämä liittyy osittain totta kai myös tähän kilpailutukseen mutta kuten kaikki ymmärrämme suomessa muun muassa rataverkko on hyvin kaukana siitä tilanteesta että tällainen vapaa kilpailutus täällä toimisi

samaahan viestittää kainuun kokeilua sen valmistelusta saakka seurannut tampereen yliopisto raportissaan siniset ajatukset vapaasta pudotuksesta hallittuun sopeuttamiseen

turvetuotannon sijoittumisen epäämispykälässä on kysymys suoluonnon suojelusta josta on tarkoituksenmukaisinta jos niin katsotaan tarpeelliseksi säätää muussa lainsäädännössä

todennäköisesti vapaa kilpailutus johtaisi siihen että kilpailijat tulevat ikään kuin ottamaan kerman päältä ja sen jälkeen kysymys on siitä millä tavalla hoidetaan suomen harvaan asutut alueet

itse näen että keskusjohtoisuus haittaa tällaista alueellista kehitystyötä sekä taiteellisen ja kulttuuritoiminnan ohjaamista eli nimenomaan haittaa taiteellisten ja kulttuuriohjelmien ohjaamista alueitten omista lähtökohdista jos taidetoimikunnat nimetään helsingistä ei maakuntien liittojen tai maakunnan toimesta kuten tähän asti on tehty

yliopiston tutkijat toteavat muun muassa näin

meillä on yksi keskeinen ja merkittävä alan edistäjä arktiset aromit ry joka joutuu toimimaan erittäin hankalalla hankerahoituksella

minä katson että alueilla tulee olla mahdollisuus itse linjata ja painottaa toimintaansa alueen omiin olosuhteisiin ja maakunnan kehittämisprioriteetteihin perustuen

sen takia minä toivoisin että myös temmissä mietittäisiin ja myös ministeri pekkarinen miettisi vaikka se kuuluukin enemmän tänne maa ja metsätalousministeriön rooteliin niin kun nämä asiat ovat tällaisia asioita joita pitää katsoa läpi eri hallintosektoreitten toivon mukaan sitä millä tavalla tätä meidän mittavaa marja ja sienisektoriamme pystyttäisiin edelleen kehittämään miten sen edistämistä voitaisiin rahoittaa millä toimenpiteillä niitä mittavia sieni ja marjavarojamme voitaisiin hyödyntää

sillä pystytään mahdollisesti kuntaliitoksia paremmin turvaamaan laadukkaat kohtuullisesti saavutettavissa olevat peruspalvelut resurssien vähentymisen ja tarpeiden kasvamisen ristipaineessa

tosiasiallisestihan tässä on hyvin vahvasti pystytty vastaamaan myös niihin odotuksiin ja toiveisiin mitä itse yliopistomaailmalla on ollut

eli näen kyllä vahvasti niin että tässä esityksessä nyt halutaan hyvin keskittää tätä valtaa tänne keskuksiin

arvoisa puhemies

ensinnäkin edustaja kiljuselle näistä kuntien asiakasmaksuista

näistä yliopistokeskuksista on paljon puhuttu ja täytyy sanoa että olen erittäin tyytyväinen siitä että nämä yliopistokeskukset nyt on otettu mukaan tähän yliopistolakiin ja myös niitten rahoitus sitten on vakinaistettu ja varmistettu ja sivistysvaliokunta on siltäkin osin ottanut erittäin vahvaa kantaa

vielä jos ajatellaan kainuun osalta oman kotimaakuntani osalta täällä on esitetty ja ehdotettu että kulttuurimaakunta kainuun ja joensuun taidetoimikunnat liitettäisiin uudistuksessa yhteen

rahoitusratkaisunsa puolesta mallilla on siirrettävyysarvoa mihin tahansa kuntien yhteistyöorganisaatioihin joissa rahoitus on perinteisesti perustunut suoritteisiin

sitten olen lukenut hiukan huonosti mutta millä tavalla se kompensoidaan koska muutoinhan se käytännössä nostaa todennäköisesti kunnallisverotasoa ja heikentää kuntataloutta kaiken kaikkiaan

lain ja kokeilun vakinaistamisella olisi päästy muun muassa huomattavasti vahvempaan ja pitkäjänteisempään kehitystyöhön kuten muun muassa kainuun keskussairaalan kehittämisinvestointeihin tai perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon hoito ja toimintaprosessien entistä syvällisempään integraatioon

en millään voi ymmärtää sitä että tässä nyt yhtäkkiä muutettaisiinkin sitten yhteistyösuunta tuonne pohjois karjalaan ja joensuun suuntaan

merja kyllönen yliopistokeskuksia

kaiken kaikkiaan näyttää valitettavasti siltä että kun katsoo noita lakiesitystä lisämuistioita ja asetusluonnosta niin kyllä tämä lakiesitys on aika vahvasti tehty kirjoituspöydän ääressä

nythän tällaisia ympäristönsuojelulainsäädännössä ei ole koska lakia ei ole tehty luontokohteitten suojelua ajatellen

on syytä arvostaa arvostamani kollega pulliaisen suurta tarkkaavaisuutta myös tämän esityksen yhteydessä

joka tapauksessa kainuun maakuntakokeilu on paras hankkeenkin kokonaisuutena huomioiden rohkenen sanoa täälläkin jälleen kerran vuosikymmeniin maan merkittävin suomalaisen kunnallishallinnon ja kunnallisen palvelutuotannon kehittämishanke

sen takia toivonkin että nyt valiokuntakäsittelyssä tätä lakiesitystä katsotaan hyvin tarkoin ja suurella herkkyydellä ja sellaisella herkkyydellä että tähän lakiesitykseen ollaan myös valmiita tekemään mittavia muutoksia

ensinnäkin kun tämä laki nyt kaiken kaikkiaan avaa tuota markkina analyysia ja tuen hakumenettelyä niin on todettava se että tässä kansallisen valokuituverkon rakentamisessa lähtökohtana ei voida pitää pelkästään sitä onko alueella jo olemassa olevaa tarjontaa ja syntyykö alueelle tulevaisuudessa edistyneitten viestintäpalveluitten tarjontaa

kainuu onkin tällä hetkellä vähintään noin puolikymmentä vuotta muuta maata edellä kunnallisen palvelutuotannon kehittämisessä

kainuussa ei siis jumiuduttu aikoinaan kuntarakennekeskusteluun vaan palvelutuotannon palveluitten tuottamisen ja järjestämisen tehostamiseen

kainuun maakuntakokeilun onnistuminen taloudellisestikin on kiistaton

sitten arvoisa puhemies muutama lisäkommentti yksittäisiin asioihin

itä ja pohjois suomi pitkien etäisyyksien ja syrjäisten alueitten osalta nopeitten tietoliikenneyhteyksien merkityksessä on huomioitava myös julkisten palvelujen sähköistämisen tarpeet ja mahdollisuudet uusien nopeitten verkkojen osalta tällä rintamalla

ympäristönsuojelulain kokonaisuudistuksen yksi keskeisimmistä tavoitteista on minun ymmärtääkseni lupaprosessien kehittäminen ja hallinnollisen taakan vähentäminen

minulle on nopealla selaamisella tullut se ymmärrys että tämä lupaprosessi ja hallinnollisen taakan vähentäminen nämä näkökulmat tästä esityksestä lähes tyystin käytännössä puuttuvat

arvoisa puhemies

niin maakuntavaltuusto kuin totta kai myös kunnanvaltuustot valitaan suoralla kansanvaalilla eli kainuussa on pystytty poistamaan suomalaisen kunnallisdemokratian harmaa alue eli kuntien väliset erilaiset yhteistyösopimukset tai useat eri kuntayhtymät

voitaneen sanoa että nopeitten tietoliikenneyhteyksien puute aiheuttaa meillä merkittävän kustannuskasvun kunnille etenkin tulevaisuudessa ellei palveluita kyetä tuottamaan entistä laajemmin sähköisesti

tämä on kuitenkin erikseen kirjattu hallitusohjelmaan mutta toki ministeri tuossa taisi sanoa että tätä lupaprosessia hallinnollista kokonaisuutta sitten käsitellään vielä toisessa vaiheessa mutta minusta on välttämätöntä että tähän asiaan puututaan hyvin vahvasti myös sitten tämän lakiesityksen eduskuntakäsittelyssä

lisäksi näissä tukipäätöksissä tulee huomioida syrjäisten alueitten kansalaisten tasa arvoisuus nopeitten verkkojen saatavuudessa ja niihin liittyvien hyötyjen saatavuudessa

valtakunnassahan erilaisia kuntien välisiä yhteistyösopimuksia on jopa tuhansia ja niiden toimivuuteen tai toiminnan sisältöön on demokraattisesti hyvin vaikea päästä

tämä tehty lakiesitys tuntuu monella tavalla hyvinkin järkevältä

erityisesti on huomioitava se että emme voi arvioida verkkojen merkitystä vain olemassa olevalle liiketoiminnalle vaan on arvioitava mitä uusia liiketoimintamahdollisuuksia nopeat verkot tulevat tuomaan maaseudulle

tietysti tämän työttömyysturvan kaikkinainen kehittäminen on osa sata komitean toimialaa

arvoisa puhemies

tämäntyyppisen sosiaali ja terveydenhuollon uudistuksen ja maakuntahallinnon uudistuksen yhdessä maakunnassa itse vetäneenä minä kyllä totean tässäkin sen että minä ymmärrän tavattoman hyvin kaikki ne epäilykset mitä tämäntyyppiseen uudistukseen tässä nyt kaiken kaikkiaan on olkoonkin että todetaan nyt että ollaan aika lailla alkutekijöissään vielä tarkempi lainsäädäntö puuttuu ja taitaa tässä nyt vähän olla tämmöistä poliittistakin tarkoitushakuisuutta mukana

jatkon osalta olisi tietysti tärkeää ja hyvin myönteistä ja toivottavaa että tämä kainuun hallintomalli voitaisiin vakinaistaa mahdollisimman pian jo seuraavan vaalikauden alkupuolella jolloin pitkäjänteinen jatkosuunnittelu myös onnistuisi ja pystyttäisiin ikään kuin ehkäisemään ne ongelmat mitä nyt tällä hetkellä tästä vakinaistamisesta pitkäjänteisyyden kannalta on nähtävissä

olen huolissani siksi että eihän tässäkin nyt käy jatkossa niin että jälleen yksi valtion organisaatio alkaa vetäytymään maakunnista

tärkeää on tietysti se että maksut ovat kohtuulliset ja ne suhteutetaan riskeihin tehtävään valvontatyöhön ja niin edespäin

on siis selvää että nopeitten valokuituyhteyksien saatavuus kehittää jatkossa merkittävästi maaseudun elinvoimaisuutta erityisesti itä ja pohjois suomessa jossa alueelliset olot ovat haastavimmat kaiken kaikkiaan koko suomessa

arvoisa puhemies

käytin jo viime viikolla tämän asian lähetekeskustelussa varsinaisen puheenvuoron jossa totesin sen että minusta ainakin näyttää siltä että tämä esillä oleva uudistuspaketti vastaa erittäin hyvin alkuhankkeen kolmea keskeistä päätavoitetta

näin ei missään tapauksessa saa käydä ja siksi valiokunta muun muassa lausuu että toimintojen tulee säilyä kaikissa maakunnissa

erityisesti on kiinnitettävä huomiota siihen minkä ministerikin totesi että näitten maaseutuyritysten osalta lupamaksujen tason pitää olla ikään kuin järjellisellä tasolla

rajamäki tuossa totesi ettei hallitus ole ollut aivan edellä koko aikaa tai ainakaan kaikissa asioissa

kuten mietintövaliokuntakin tuossa ansiokkaassa mietinnössään toteaa niin on aivan selvä asia että myös lentoliikenteen päästöjen vähentämisessä edetään mutta sekin on aivan kiistat

tämän käsiteltävänä olevan lain osalta voin vain todeta toiveen että toivottavasti tämä laki nyt ei tuo sitten sellaista omaa byrokraattisuutta joka on omiaan hidastamaan tämän aivan loistavan hankkeen perustavoitteita ja etenemistä

mutta tässä puheenvuorossa itse asiassa haluaisin kiinnittää huomiota kahteen erilliseen asiaan jotka tässä ovat aiemmin tulleet esille

tässä yhteydessä haluan kiittää valiokuntaa erityisesti ministeri tölliä tämän kokeilun eteenpäinviemisestä ja alati hyvin myönteisestä suhtautumisesta kainuun kysymykseen

mutta minun on kyllä todettava se että nykyiselle hallitukselle ja ainakin kahdelle edelliselle hallitukselle on jaettava kiitosta erityisen vahvasta reagoinnista nopeasta ja tehokkaasta reagoinnista maan eri vaikeitten rakennemuutosalueitten hoitamiseksi ja tietysti viittaan tässä nyt erityisesti kotimaakuntaani kainuuseen ja kajaaniin

on selvää että ei ole oikein että muun muassa navetan ympäristöluvan euromääräinen suuruus on käytännössä lähes samansuuruinen kuin ydinvoimalan ympäristöluvan noin niin kuin periaatteessa eli tähän on välttämätöntä kiinnittää huomiota

se voi lain mukaan toimia yhteisenä myös usean maakunnan osalta

oleellista on kuitenkin se että myös nämä maakunnalliset metsäneuvostot puolustavat maakunnallista metsien tehokasta kasvua ja hoitoa

nyt itämään pali kiistatonta että tämä valittu päästöoikeuksien jakomalli on erittäin ongelmallinen meidän suomalaisten kannalta

se työ mitä täällä tehdään lainsäädännöllisesti on itse asiassa pieni kokonaisuus verrattuna siihen kun ruvetaan sitten todella kentällä sitä työtä tekemään

toinen on tuo maakuntien määrä mutta ensimmäinen on sitten tämä keskustelu ympäristöhallinnosta kaiken kaikkiaan eli siitä millä tavalla ympäristöhallinto suhteutuu tähän muutokseen

vähän saman tyyppinen ratkaisuhan tehtiin nyt myös sosiaalitupossa elikkä kun tehtiin ratkaisu jossa ansiosidonnaisen turvan ja perusturvan välinen sidos säilytettiin ja vielä ennen kaikkea vahvistettiin seurauksena on se että ikään kuin köyhyys tietyllä tavalla betonoitiin

se antaa kuten monessa puheenvuorossa on todettu pitkäjänteisyyttä liikennepolitiikan hoitoon ja on tietysti myönteistä että myös tässä ensi vuoden talousarvioesityksessä nämä selonteon pitkät linjaukset monella tavalla näkyvät

erityisen oleellista on myös se että metsäkeskuksen resurssit painottuvat metsiin perustuvien elinkeinojen alueelliseen edistämiseen

itsekin lukeudun siihen edustajien joukkoon joka on erittäin huolissaan siitä mitä kaikkea myös tämä lakiesitys sitten tulee tarkoittamaan maan tasapainoisen kehityksen kannalta

tähän edustaja koskisen peräänkuuluttamaan tasapainoiseen aluekehitykseen liittyy totta kai oleellisesti myös rakentamismahdollisuus maaseudulle ja tässä tapauksessa ennen kaikkea esteet maaseuturakentamisen osalta

ainakin minulla itselläni on se kokemus että ympäristöhallinto itse on aika innostunut tästä uudistuksesta

näkisin myös erittäin hyvänä aivan viimeisenä kommenttina sen että tässä ympäristönsuojelulainsäädännössä kyettäisiin huomioimaan niin sanotut aiheettomat valitukset eli siis valitukset joissa valitusprosessiin lähdetään käytännössä vain kiusantekomielessä

toinen iso asia on metsäkeskuksen liiketoimintojen eriyttäminen kokonaisuudessaan metsäkeskuksen toiminnasta siis hallinnollisista julkisista tehtävistä

siellä katsotaan että ilmasto ja energia asiat ovat aivan oikein korostuneet eli on hyvä että ympäristöhallinto tulee ikään kuin muun aluehallinnon kanssa samaan pöytään

onkin todella tärkeää että valiokunta on kiinnittänyt tähän asiaan huomiota ja on tehnyt siitä oman lausumaehdotuksen ja yhdyn kyllä täysin tähän lausumaehdotuksen kantaan

käytännössähän meillä on se tilanne että ympäristöhallinto on omalla byrokratiavallallaan jopa jäädyttänyt maaseuturakentami sen osassa maata voi sanoa että jäädyttänyt jopa ideologisista syistä mutta myös hallitusohjelman tukemana

mutta tämä esitys kaiken kaikkiaan tuntuu hyvältä

siellähän upmn kajaanin tehtaan lopettamisen jälkeinen hallituksen erittäin nopea reagointi yhdessä maakunnan ja kajaanin omien toimijoitten kanssa on tuottanut nyt erittäin vahvaa tulosta ja tuonut monella tavalla valoa siihen tulevaisuuteen mitä tuossa kajaanin seudulla nyt sitten eteenpäin nähdään

ymmärrän että tämä on aika vaikeaa mutta minä toivoisin että me löytäisimme jonkunlaisen vastuullisuuden tämänkin osalta eli ettei näihin täysin aiheettomiin valituksiin täysin ilman vastuuta päästäisi menemään

eritoten työttömien työkyvyn ylläpitämiseksi tämä esitys on tärkeä

itse näen niin että liiketoiminnan yhtiöittämisen tulee tapahtua niin pian kuin mahdollista

minä ainakin ymmärrän sillä tavalla että tämän muutoksen myötä ympäristöhallinnon painoarvo voi myös kasvaa eikä se voi vain menettää vaikutusvaltaansa

no ehkä sitten ihan pari kommenttia aikaisempiin puheenvuoroihin

nykytilanne on kaiken kaikkiaan ymmärrän sillä tavalla este otson aidolle kehittämiselle yhtiönä ja on myös rasite metsäkeskuksen toiminnan uskottavuudelle

arvostamani ed

juurikkala tuossa omassa hyvässä puheenvuorossaan totesi jotenkin niin että jos lentoja sitten tarvitaan niin on oltava valmis myös siitä maksamaan

on kuitenkin pakko todeta että perusväylänpidon rahoitus on menneinä vuosikymmeninä jäänyt pahoin jälkeen todellisesta tarpeesta

otson taloudellinen tilanne on tällä hetkellä heikohko mistä syystä myös eriyttämisaikaa on jatkettu vuodella

näitä ongelmia ymmärtääkseni ei paikalta poissa oleva ympäristöministeri ole nähnyt mutta näkeekö hallitus tämän maaseuturakentamisen ongelman ja jos näkee niin mitä hallitus aikoo tehdä poistaakseen nämä maaseuturakentamisen perusteettomat rajoitukset

oleellista on että maakunnat eivät käperry itseensä vaan tekevät mahdollisimman mittavaa tarvittavaa yhteistyötä ympäristönsä kanssa

tiestön väylästön kuntotaso on pahasti alentunut ja on nyt tietysti todettava että ensi vuoden budjettiesityskään esityksen mukainen rahoitus ei ole riittävä noiden perusväylien kunnossapitoon

kysymys on kuitenkin monella tavalla suomen kilpailukyvystä maailmalla ja kysymys on mitä suurimmassa määrin maan sisällä maan eri alueitten kehittämisedellytyksistä ja siihen tällä lentoliikenteellä on aivan ehdottoman tärkeä merkitys ja tämäkin vaan korostaa sitä että tuo valiokunnan lausumaesitys on äärettömän hyvä

sinällään otson taloudellinen tilanne on ainakin itselleni yllätys koska ymmärtääkseni metsäkeskuksen epävirallisessa tasejaossa otso sai melko hyvän taseen

mutta minusta on myös muistettava se että maakunnat muodostuvat alhaalta päin ihmisten yhteistoiminnan historian ja tulevaisuuden rakentamisen pohjalta

on kuitenkin erittäin hyvä havaita että nykyinen liikenneministeri todella päättäväisesti pyrkii nyt sitten hakemaan ratkaisuja joilla perusväylänpidon resursseja saataisiin lisättyä

maakuntia ei ole alun perin muodostettu hallinnon määräyksellä ne ovat muotoutuneet historialliseen identiteettiin ja lähidemokratiaan pohjautuen toisin kuin esimerkiksi läänit jotka on perustettu nimenomaan ylhäältä päin ne ovat ylhäältä määrättyjä

joka tapauksessa minusta on selvää että uutta merkittävää pääomittamista otsolle on arvioitava kriittisesti ja sanoisin jopa niin että sitä on vältettävä

minä itse näen sillä tavalla että maakuntien rajat voivat toki muuttua mutta alhaalta päin silloin kun asukkaat kunnat sitä itse haluavat

arvoisa puhemies

eilen tapahtui pörssissä pieni taantuma maanantain nousun jälkeen ja toivon mukaan se nyt ei johtunut millään tavalla tästä opposition vastuuttomuudesta vaan ehkä eilinen päivä osoitti ennen kaikkea sitä että vakautusvaikutukset eivät ole vahvoja elleivät markkinat näe ja usko että valtiot todella toimivat ja hakevat toimia vakauttaakseen oman talou tensa

tässä yhteydessä on myös hyvä kiittää hallitusta erittäin nopeasta reagoinnista talvivaaran infraratkaisujen hoitamiseksi ja sitä kautta on pystytty varmistamaan talvivaaran kaivoksen käyntiinlähtö